yksi on tampereelta kaarina jaakolan kirja vanhan paikka toimittajan kertomus omien vanhempiensa kohtalosta

ja tietenkin sitten anteeksi professori kivelän tutkimukset ovat yksi kokonaisuus jonka erityisesti pitäisi ehkä olla paremmin täällä meidänkin tiedossamme

ilmeisesti hallitus on aika paljon ottanut sieltä oppia jo ja ministerihän voisi ehkä jos tässä vielä joku loppupuheenvuoro tulee sanoa niistä jonkun semmoisen asian mikä on ehkä mennyt pisimmälle tai eteenpäin koska minusta tätä professoria pitäisi jotenkin tukeakin ihan noin julkisesti ja vähän kiittää

minua itseäni alan ihmisenä häiritsee se että alan työntekijät eivät näitä asioita nosta esille vaan ne tulevat omaisten ja kanteluiden kautta

totta kai lisäraha aina helpottaa mutta se ei kyllä arvon oppositio voi olla ainoa konsti ollenkaan

jos nämä henkilöt ovat oikeissa paikoissa ammattitaitoisia tekevät työnsä oikein niin ei voi olla näin suurta välinpitämättömyyttä ainakaan henkilöstöresurssien puutteen takia

arvoisa puhemies

tanskan mallista josta täällä puhuttiin kun ministeri upeasti täällä vielä istuu haluaisin vaan lyhyesti omana käsityksenäni sanoa että minusta tuntuu että se ei toimi suomessa vaikka se on erittäin hyvä malli

tämähän on iso asia vaikea asia kehittynyt pitkän ajan sisällä ja kaiken lisäksi tämä on erittäin tärkeä asia

se voi olla jopa kohtalonkysymys ja kuinkahan moni meistä tai yleensä päättäjistä tämän kokonaisuuden hallitsee jollain lailla ja sitten siihen osaa ottaa semmoisen rationaalisen analyyttisen kannan joka perustuu sen kokonaisuuden osiin ja niistä tehtäviin päätöksiin

omaishoidosta sanoisin vaan sen että itse asiassa niin kuin professori helander sanoi yhdessä kirjoituksessaan siinä on massiivinen tulonsiirto hyvinvointivaltiolle jossa omaiset hoitavat omia vanhuksiaan

olen oikein miettinyt puhemies sitä tänään miksi tämmöisessä asiassakin näin kävi kun meillä on erittäin hyvät pohjapaperit tähän esitetty

kerrotaan irlannin tarina kymmenen vuoden sisältä miten kaikki alkoi miten sinne tuli maailmanlaajuinen sijoitusrahastokeskus ja miten kaikki meni ihan hyvin kunnes sitten kaikki romahti

on paljon muuta vapaaehtoistyötä ja erilaisia asioita joita en tässä nyt voi sen paremmin valottaa ja jotka myöskin puhuvat sen puolesta että vanhukset eivät ole nyt pelkkä menoerä eivätkä tämän yhteiskunnan elättejä vaan aivan toisenlainen ryhmittymä ja onneksi näinkin yhteishenkinen keskustelu on saatu tästä aikaan

pääministeri esitti tätä omalta taholtaan erittäin monipuolisesti ja myöskin ihan konkreettisesti

kyllä minusta tämän laatuisessa asiassa näistä papereista pitäisi sen puheen lähteä joko niin että ollaan samaa mieltä niistä aiheutuneista asioista mitä näissä edellä mainituissa papereissa on tai sitten ollaan selkeästi eri mieltä

ja sen lisäksi tässä on aivan mieletön kiire josta johtuen esimerkiksi suuri valiokuntahan ei varsinaista päätöstä tässä asiassa tänään voinut edes tehdä ajan puutteen vuoksi koska tämä tiedonanto tuli tähän saliin ennen kuin edes meille sinne suureen valiokuntaan

toivoisin että puhemiehistö tai joku paikka miettisi aivan vakavasti miten tämän laatuisessa asiassa puheenvuorojen osalta toimitaan voidaanko niitä jotenkin muuttaa

bloombergin kanavalta sain tänään ja eilen tietää ihan tarpeeksi ikäviä spekulaatiomahdollisuuksia

mutta ohitse niiden tässähän meidän on tehtävä päätös joko niin että me olemme tässä kelkassa mukana niin kuin valtioneuvosto meille esittää tai me olemme jotain muuta mieltä mutta täysin asiapohjalta

en oikein jaksa uskoa että kukaan tässä salissa haluaisi nostaa kädet pystyyn ja sanoa antaa mennä vaan a la bonne heure kyllä se siitä hyvin menee

meille on annettu suuressa valiokunnassa selvitys siitä mitä tämä merkitsee irlannin kansalaisten näkökulmasta

se merkitsee monia asioita mutta eivät ne ylivoimaisia ole

vakuuksien käsittelystä sanoisin tähän aivan loppuun vaan sen että koen jotenkin kyllä outona kun niistä niin keskitetysti puhuttiin valtiovarainministeri hyvin aktiivisesti meni eteenpäin että lopputulos oli kuitenkin se että lainsäädännöllisesti oli mahdotonta tässä ajassa minkäänlaisiin vakuutuksiin ottaa kantaa

se oli se selostus joka annettiin meille suuressa valiokunnassa tänään

siis iso vaikea monipuolinen asia ja toivoisin aivan toisen tasoista keskustelua täällä lähinnä opposition puolelta ehkä vähän muiltakin

arvoisa puhemies

minä haluan tuoda yhden pienen pikantin ja konkreettisen esimerkin lähiyhteistyöstä

olen juuri osallistunut allegro junan matkaan pietariin ja takaisin

varmaan olette lehdistä saaneet lukea täällä minkälainen tämä tapahtuma on ollut

se oli erittäin positiivinen

siinä on rataa parannettu ja sen seurauksena on aivan toisenlainen mahdollisuus meidän liike elämällä myös poliittisella ja yhteiskunnallisella elämällä ottaa yhteyttä näiden kaupunkien välillä

minä pyydän että tämä erityisesti muistetaan tämmöisenä konkreettisena yhteistyömuotona joka on nyt tullut pysyäkseen ja jatkuakseen

arvoisa puhemies

sehän tulee hyvin esille tästä selonteosta ja sitä on vielä erittäin hyvin selvennetty ministerien esiintymisellä ja moni edustaja täällä salissa on kertonut omia käsityksiään siihen liittyen

suomi on ollut alusta lähtien mukana

nyt on kysymys noin sadan sotilaan määrästä jota suomelta pyydetään sinne ja me olemme alusta lähtien olleet mukana

itse asiassa se jatkumo on sanottu silloin kun me lähdimme tähän kaikkeen mukaan että tämänlaatuisia väliaikaisia lisävelvoitteita suomelle voi tulla

vaikka lainmuutos tulee esitetyn arvion mukaan koskemaan vain pientä henkilömäärää se voi auttaa paluuta työelämään pitkän sairausloman jälkeen ja siten eräissä tilanteissa ehkäistä tai siirtää työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumista

tämä on ehkä siinä pieni temppu oikeaan suuntaan mutta meillä henkilökunta kokonaisuudessaan ajautuu usein liian pitkälle työterveyshuollon kanssa ja nähdään ainoana keinona työeläkkeelle siirtyminen ja sieltä takaisin työelämään paluu on kyllä sitten jo aika vaikeata

sen takia on erittäin hyvä että tämä on mainittu tässä

ensinnäkin luen teille kahdesta lehdestä pääkirjoituksesta osan sotainvalidistä ja suomen sotaveteraaniliiton lehdestä

tätä säästöä voitaisiin tehokkaasti käyttää sotilasvammalaissa yhä olevien prosenttikynnysten poistamiseen tai ainakin lieventämiseen portaittain

prosenttikynnykset estävät monelta lievävammaiselta sotainvalidilta heille tarpeellisten palvelujen saannin

sotaveteraani lehti sanoo lyhyesti samoista asioista myös pääkirjoituksessaan

kun täällä on puhuttu ihmisläheisyydestä lähimmäisenrakkaudesta niin aikamoisia esimerkkejähän tässä löytää ja konfrontaatio sen mukaisesti on aika suuri

tämä ei ole moite hallitukselle vaan jos tämä nyt on moite niin se on moite sitten meille kaikille koska samalla rahalla ihan selvästi voitaisiin tehdä asioita eri lailla jos vain haluttaisiin

sen sijaan valtiolla ja kunnilla ei tämän talousopin mukaan tilanne ole tämmöinen vaan niille on määrätty siis valtiolle ja kunnille tietyt tehtävät ja sen mukaisesti ne asiat pitää hoitaa

arvoisa puhemies

lyhyesti haluan vain sanoa että aika mielenkiintoista että erityisesti tässä täytyy nostaa esille erittäin tärkeä asia että se muuten ei mene läpi eli se että nämä työkyvyttömyyseläkepäätökset tehdään samassa yksikössä

henkilökohtaisesti näen että suomessa on hyvin vähän kykyä johtavilla virkamiehillä ja meillä poliitikoilla yleensä päättää asioita jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen priorisoida niitä

siinä on niin vaikeasta kokonaisuudesta asiantuntijuudesta kysymys että jos tässä oli vaara että se olisi lipsahtanut useampaankin eri paikkaan niin hyvä että se sitten on lainsäädännön tasollakin huomattu jatkossakin seurata näin päin

me joudumme seuraavan viiden vuoden aikana tähän väkisinkin mukaan ja näyttää siltä että se syöksykierre voi olla aika kova koska vieläkään tämä kaikki asento ei ole oikeastaan edes alkanut

siinä nyt turvataan vähän tätä koko työn

kuntasektori on minusta erittäin suurissa vaikeuksissa ei sen takia että siellä olisi rahaa liian vähän vaan sen takia että siellä ei toimintaa tunneta

jos keskusta nyt e

yhtä yksityiskohtaisia käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

omasta kaupungistani tiedän että kun useita kymmeniä miljoonia pitää säästää niin siellä ei kukaan pysty sanomaan mikä sen lopullinen vaikutus toimintaan on mistä otetaan pois

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

on laskennallisia kaavioita vaikka kuinka paljon mutta ne ovat leikkiä jonka tilimiehet osaavat paremmin kuin monet muut

ja tähän loppuun sanoisin vielä näistä miljardeista sen että eräs ystäväni havainnollisti tätä minulle eräänä päivänä miettimällä mikä on miljoona ja hän keksi että sinuhe nimisessä romaanissa on kirjainmerkkejä noin miljoona kappaletta

toisin sanoen miljardissa tarvitaan tuhat sinuhea jotta ne merkit ovat kasassa yhtä monta euroa

me emme hahmota ollenkaan mitä me heittelemme täällä ilmaan ja vaan puhumme rahasta

sitran tulevaisuus tehtävänä täynnä erittäin hyvää analytiikkaa valtioneuvoston kanslian globalisaation haasteet euroopalle ykkös ja kakkososa

ukkola kysyi koskien tätä allegro junaa

molemmat maat maksoivat omat radanparannuskustannuksensa aivan niin kuin ed

tämä junatekniikkahan allegrossa on ihan samanlainen kuin pendolinoissa että siinä ei ole mitään semmoista uutta outoa odotuksellista joka voisi jotenkin yllättää huonolla tavalla

sitten tästä viisumivapaudesta vielä sen verran että nythän näyttää siltä että on hyvin myötätuulessa se että täältä saataisiin tämmöisiä lyhyen matkan viisumeita suomesta venäjälle päin

se on eun ja venäjän välinen asia jolloin siinä on pitkä prosessi edessä kaikkinensa ja ehkä meidän ulkoministerimmekin tätä samaa asiaa vielä jollain lailla valottaa

arvoisa puhemies

tässä välikysymyksessä itse kysymyksen otsikossa on verotuksen rakenne toisena kohtana ja siihen haluan vähän puuttua ajatellen sitä miten hetemäen työryhmässä tehdään ehdotus ansiotuloverotuksen kevennykseen mutta ei eläketulojen verotukseen

ansiotuloverotuksen kevennykset kohdennettaisiin työtuloille työnteon kannustimien vahvistamiseksi

lisäksi pyritään siihen että työnteko olisi taloudellisesti kannattavin vaihtoehto kaikilla tulotasoilla etuustulojen varassa olemisen sijaan

toisin sanoen syntyisi uudestaan se veroero joka nyt runsaan vuoden ajan monien keskustelujen jälkeen on saatu pois ja joka oli eläkeläiselle aikaisemmin suuri ongelma

tässähän eläkeläiset rinnastetaan tavallaan työtä pakoileviin työkykyisiin ja eläkeläiset halutaan takaisin töihin eräässä mielessä talvisodan hengessä

pääasia tässä taitaa olla se että veroero kaikkien sosiaalietuuksien ja työtulojen välillä tehdään suuremmaksi

toisin sanoen kyseessä on vain yritys säätää heikennys eläkeläisten asemaan ilman että heillä on työryhmän olettamaa vaihtoehtoista mahdollisuutta säilyttää tulotasoansa työnteolla

sen takia halusin sen tässä arvoisa puhemies mainita

toisena aivan lyhyenä asiana otan tähän rinnalle sen että kun kuitenkin kuntatalouden vahvistamisesta on luonnollisesti kysymys niin nykyisellä rakenteella sekin olisi tehtävissä esimerkiksi niin että pääomaveroista mukaan luettuna perintövero tulisi myöskin suoraan kunnille

se onnistuisi muun muassa niin että lisätään verolainsäädäntöön ja siihen liittyviin asetuksiin maininta että pääoma ja perintöveroista kunnat saavat saman jako osuuden kuin yhteisöveroistakin

ja toinen iso oikeudenmukaisuus kysymys on tietysti se miten hyvin hoidettujen ja väkirikkaiden kuntien saamatta jääneiden verotulojen suuri osuus voitaisiin hoitaa

tänä päivänä useat suuret kaupungit ja kunnat joutuvat kanavoimaan suuren osan saamistaan verotuloista muiden kuntien tukemiseen

arvoisa puhemies

meillä maanpuolustuksen nurkkakivinä pidetään muun muassa maanpuolustustahtoa ja yleistä asevelvollisuutta

minä heräsin tähän ajatukseen kun luin kaksi viikkoa sitten lehdestä että siellä on joukko miehiä jotka lähtevät pois sen takia että he eivät ole tottuneet että heitä käsketään

ja silloin lääkärinä ajattelin että tämä on hyvin monitekijäinen erittäin vaikeasti lähestyttävä seikka ja kannatan näitä erilaisia projekteja ja poikkihallinnollista toimintaa mutta ihan selkeän projektin puitteissa

arvoisa puhemies

tämän lain käsittelyn yhteydessä käsittely on ollut voimakkaasti hallinnollista ja taloudellista

mutta minä kyllä en mahda mitään sille tunteelle että kun olen seurannut sivusta tätä keskustelua niin hämmästyttävän vähän on kiinnitetty huomiota siihen turvaavatko tämä hallinnollinen uudistus ja uudet säätiövaihtoehdot ja tämä huomattava uusi rahallinen investointi sitä että meidän opetuksemme ja tutkimuksemme taso korkeakoulumaailmassa säilyy sillä tasolla millä se on nyt ja mieluummin kehittyy selkeästi eteenpäin

sen takia haluan lukea teille suoraa lainausta pienestä vihkosesta jonka nimi on muutoksen suomi ihmiset muutoksentekijöinä instituutiot ihmisten tukijoina

sen on toimittanut antti hautamäki tutkimusprofessori ja tämän työryhmän joka on tehnyt tämän pohjatyön puheenjohtajana on ollut kansleri ilkka niiniluoto helsingistä

minä luulen että tämä on ollut monipuolisesti kyllä valmistelussa käytössä ainakin toivon niin mutta kun katsoin valiokunnan kuuntelemia asiantuntijoita en havainnut kyllä ihan suoraa viittausta tähän

minun oma taustanihan on voimakkaasti korkeakoulumaailmasta tuleva ja yritän sen takia olla positiivinen tässä asiassa mutta kannan kyllä tiettyä huolta ajatellen sitä onko meillä pienessä maassa ne rahat mitä me saamme kokoon kohdennettu oikein onko kuitenkin jotain mihin pitäisi keskittää ehkä vähän enemmän ja miten on kansainvälisen yhteistyön kanssa ja sen lopullisen tietotaidon tason kanssa

meneillään oleva julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen tähtää siihen että suomessa olisi nykyistä vahvempi ja laadukkaampi korkeakoululaitos maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja ja tutkimusympäristöjä sekä korkeatasoinen tutkijakoulutus ja tutkijakunta

yliopistolain uudistus antaa yliopistoille aiempaa paremmat mahdollisuudet harjoittaa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa parantaa opetus ja tutkimustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa luovia ja innovatiivisia tutkimus ja oppimisympäristöjä

sektoritutkimuslaitoksia kehitetään entistä monitieteisemmiksi korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta relevanttia tutkimustietoa tuottaviksi kansainvälisiksi tutkimusorganisaatioiksi

arvoisa puhemies